noin kaksi ääntä kun yleinen yksi poissa kaksikymmentäkaksi uskonto ovat

tämä on yritysten ensimmäinen käsittely on päättynyt

tässä työssä kohtaavat erilaiset käsitykset joskus ne jopa törmäävät yhteen tärkeätä on että tämä keskustelu on voinut käydä tämänkin vuoden ja syksyn aikana tuossa me

odottakaa hetki nyt

vienti ja viisi ei kovasta

risto

äänestys on annettu

osinkomiljonääri maksaa tänään tuloistaan pienempää veroa kuin raskasta kolmivuorotyötä tekevä perushoitaja tai metallimies

onko todellakin niin että te pakkolailla leikkaatte työntekijöiden palkkoja kun teidän on muka pakko

niistä aiheutuvat päästöt ovat keskeinen tekijä maapallon ilmaston lämpenemisessä jäätiköiden sulamisessa vedenpinnan nousussa ja koko elinympäristömme muutoksessa

ysfm kaksi ääntä kun viisi ei ääntä puissa kakstoista kun panokset toteaa että pienten ja uusien arvostama

jotain cam tartossa on esittää sata miljoonaa tällä sutin

ylityö on uskomus tervehdyskonkatu kuusi ei

rekiltä

seuraavaksi miten linjaa edusti vähemmän ehdotus ei ensin äänestetään ville vähämäen ehdotuksesta timo kallin ehdotusta vastaan ja häntä olisimme kaksi viisi poissa kaksikymmentäyksi sitten voittaneesta mietintöä vastaan

työstämme kroonisten isomman

on syytä sanoa että tässä ei ole kysymys eurosta ei siitä että ongelmien lähde olisi yhteinen raha tai se että suomi on yhteisessä rahassa mukana

myös toistemme

aika on arvoisa edustaja tullut täyteen

äänestyksiä on annettu sotaa neljäkymmentä seitsemän ääntä yli kolme ian cat poissa yhdeksäs päiväksi

äänestykseen tulevista kuusi viisi ääntä kaksikymmentäneljä eli ko menty lopussa seitsemäns kuntoon sen miten muka soikoon miten työajoista musterskohde seitsemän

äänestyksen valitussoittoa viisi kolme ja häntä kolmekymmentäkuusi reiän poissa kymmenes poroksi mietin

yhtäällä ovat ne joilla on mahdollisuus hyvän työnantajan vakavaraisen työnantajan järjestämään kattavaan työpaikkaterveydenhoitoon tai ne joiden varallisuus ja tulot riittävät yksityiseen terveydenhoitoon toisaalla lapsiperheet pieni ja keskituloiset eläkeläiset työttömien ja pienten työnantajien palveluksessa olevien kasvava joukko joka joutuu kokemaan julkisen terveydenhoidon vaikeudet kasvavat jonot ja täyttämättömät lääkärinvirat

olkaa hyvä

ristyks

jos te ette olisi tätä pakkohommaa lähteneet alun perin tekemään niin luulenpa että meillä olisi kohtuullisen tasapainoinen sopimus jossa ei kyllä niin paljon heikennettäisi työntekijöiden etuja kuin te nyt haluatte mukaan lukien ministeri lindström joka ennen vaaleja lupasi moneen kertaan puolustaa suomalaista työmiestä

yhteisen lopputuloksen

yle kiittää talon henkilökuntaa jälleen kerran erinomaisen hienosti hoidetusta työstä

äänestyksessä

pitkäsoitto vision seitsemän ja anti kolmekymmentäyksi vei kaksi tyhjiö

vastauspuheenvuoro edustaja soini olkaa hyvä

nyt voitte jatkaa

sotaa kylmä kuusi ja oli vähän liian tapaus yhdeksi eduskunta hyväksy

äänestyksen

suomi kuusi ääntä kaksi ja osa kaksi yksi x

toinen seitsemän ja entinen kolme heli pois

tässä ratkaiseva tekijä on ollut metsäteollisuudellamme jonka innovatiiviset ratkaisut ovat tuottaneet kaksi kolmasosaa uusiutuvasta energiastamme

miten tujaus kahdeksan ei

onko näin ministeri lindström

vihjailusta sarkan esityksen viisi

talvipäivän seisausta se tarkoittanee sitä että päivä pitenee valoa löytyy enemmän sitä valoa eduskunta tulee tapaamaan kun se ja siihen

osanotto sopisi tuntojaan kävely tai possu yhdeksi uskonto ovat nyt miten

äänestys on varattu sata yhdyslustiaan kuus kolme ja seitsemän tyhjää kataisen hallitus itse arvioi valtiontalouden pysyvän nykyisillä toimilla reilusti alijäämäisenä koko hallituskauden

haastava tavoitteemme lisätä lähes kolmasosalla uusiutuvan energian käyttöä edellyttää että huolehdimme metsäteollisuuden hyvistä toimintaedellytyksistä ja mahdollistamme metsäteollisuuden kehittymisen biopohjaisena korkeaan osaamiseen perustuvana teollisuudenalana myös jatkossa

suotakoon miten elio antonio kolme ian cat poissa kaksi kaksi x kutoivat

ministeri kiuru jos te pääsisitte tuohon minuutin rajaan niin olisi aika hienoa

työmarkkinoilla käy jako hyvätuloisiin sekä toisaalta pätkätyöntekijöihin toistuvan työttömyyden pienten palkkojen maahanmuuttajien ja ulkomaisten työntekijöiden joustotyömarkkinoihin

seuraavaksi käsitellä nyt uskotusta perustuen ylönen osaa kun ykstyskokoisten perustuvan yleisönosa on voitettu muutosehdotuksensa menettely on mukasti hyväksytty miten

ovea kaikille maksun on rauhallista joulunaikaa aikaa viettää läheisteni kanssa aikaa latautua aikaa löytää tarmo uusia ideoita ensi vuotta rauhallista joulua ja menestystä ensi vuodelle

arvoisa puhemies

tässä on kehuttu tätä raporttia ja ansiosta

otan sieltä raportista kuitenkin esille vielä yhden asian joka ansaitsee kyllä eduskunnassakin huolellisemman tarkastelun ja se koskee raportin ajatusta siitä että pitäisi vielä verotuskin ottaa tähän kehyssääntöön mukaan

uusiutuvan energian käytön lisäämisessä tulee eri energiavaihtoehdoille tuuli vesi aurinko bioenergia antaa toisistaan riippumattomat kehitysmahdollisuudet

jos kunta yhtyy valkohertuksen talousarvioaloitteen

arvoisa puhemies

tämä äänestänyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamises

äänestyksessä

olemme olleet uskollisia lupauksillemme alkaen jo siitä ajasta kun olimme oikeastaan ainut maa joka maksoi yhdysvalloille ensimmäisen maailmansodan aikaiset velat

ja anteeksi packalen

ensin äänestetään ville vähämäen ehdotuksesta timo kallin ehdotusta vastaan ja r kuusikymmentä eri poissa kaksi kaksi osku torro eksynyt sitten voittaneesta mietintöä vastaan

rehtorit ja yliopistojen vetäjät on pantu hattu kourassa keräämään rahaa joka ikävä kyllä näillä alueilla johtaa kymmenientuhansien eurojen rahoitukseen ei kymmenien miljoonien tai satojen miljoonien eurojen rahoitukseen

äänestyksessä

finanssikriisin taustalla ei ole ensi sijassa joidenkin valtioiden holtiton velkaantuminen vaan kyse on käsittämättömän suuria riskejä ottaneiden markkinapelureiden holtittomasta toiminnasta ja tuon laskun lankeamisesta veronmaksajille ja valtiontalouksille

enstossa

yleiskeskustelussa on edustaja linström edusti juhlan

kolme kuusi ääntä kolme ii poissa kaksikymmentä jos kaivos

tämän jälkeen puhujalistaan

jos todella kuvitellaan että talouden kaikki elementit menoista tuloihin voidaan laittaa johonkin viiden vuoden sääntelykehikkoon jossa ei saa toista muuttaa sitten ilman että siinä toisessa tehdään jotain muutoksia toisin sanoen niin että veroja ei saa laskea ilman että menoja lasketaan tai että verot pitää laittaa myös näiden veropoikkeusten osalta kehyssääntelyyn niin jään kyllä kysymään että näinköhän me tästä nyt sitten toinen toisemme työllistämme ja kansakunta vaurastuu

pidempi ja edustus ulkoa yhdeksi kaudeksi myyty vasta

tarvitsemme uusiutuvissa energialähteissä ennen muuta voimakkaita tutkimuspanostuksia ja myös investointitukia jotta asetetut kunnianhimoiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa

ruskosuokon otus yksiköihin edustaa gaullen ehdotus kaksi kontu yksi tasoitus yksi ja yritysten toimitus kaksi ei vastaa majoitui

joselito kolme ja häntä kolmekymmentäkuusi ei ääntä tyhjä kakskymmentä seitsemän kuusi neljäkymmentäkolme mika lintilä on kansanäänestyksen vuoksi mietin voisinko kolmas pykälä ja anteeksi murroksen toisen esko kivirannan kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

ja edelleen rustamustajärviustyylit ja kanat ovat tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle

äänestyksessä